kun nyt joka kuukausi nähdään että joku valtionyhtiö jollakin syyllä myydään niin mitä muuta on tulossa mikä se mittaluokka on

aikaisemmat hallitukset eivät ole harmaaseen talouteen kovinkaan tiukasti puuttuneet ja siksi se tällä hetkellä rehottaa työmailla ja sitä kautta valtion veromenetykset ovat erittäin tuntuvia ja myös yritysten välinen kilpailuasetelma on epäreilu

mitä konkreettista hyvää me tulemme tällä sitten saamaan

tämä seuraava hallitus tulee sen sijaan puuttumaan harmaaseen talouteen erittäin kunnianhimoisella ohjelmalla

tullaan viemään eteenpäin eduskunnan tarkastusvaliokunnan jo hyväksymiä esityksiä

tullaan vahvistamaan työsuojeluviranomaisten mahdollisuutta tarkastaa että palkkaus on lainsäädännön ja työpaikkaa koskevan työehtosopimuksen mukainen

tullaan toimimaan aktiivisesti eun tasolla tilaajavastuun periaatteiden mukaisesti

eli täällä on erittäin pitkät toimenpiteet tulossa harmaaseen talouteen ja uskon että seuraavissa tilinpäätöksissä ja erilaisissa kertomuksissa saamme tästä erittäin myönteisiä uutisia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se asia johon toivoisin kiinnitettävän jatkossa vielä enemmän huomiota on demokratia

tällähän hetkellä kuntapäättäjille sataa paljon kysymyksiä siitä miten sosiaali ja terveyspalvelut on omassa kunnassa järjestetty

asioiden hoitaminen kuntayhtymien kautta on vienyt päätöksentekoa kuntalaisten ulottumattomiin

vasemmiston mielestä luonnollisiin työssäkäynti ja asiointialueisiin perustuvat vahvat peruskunnat ovat oikea perusta tämän kielteisen kehityksen kääntämiselle

arvoisa puhemies

se voi olla todella etäistä ottaako yhteyttä oman kunnan päättäjään tuotantoalueen päättäjään vai sote alueen päättäjään ja tähän demokratiaan täytyy kiinnittää huomiota

kuntasodan julistanut keskusta sen sijaan pyrki järjestämään kevään kuntakierrostilaisuuksista omia kunnallisvaalitilaisuuksiaan

ruotsissa se on ratkaistu niin että maakäräjien jotka vastaavat sosiaali ja terveyspalveluista päättäjät valitaan vaaleilla maakäräjävaaleilla

mökin mummot peloteltiinkin perusteellisesti esimerkiksi maaliskuussa oulussa jossa tuntikausia kestäneessä puherallissa puhujalavan vallanneet keskustalaiset kuntapäättäjät maalasivat mitä mielikuvituksellisimpia uhkakuviaan laajan mediahuomion keskipisteessä

näin kuuleman mukaan toimittiin järjestelmällisesti koko maassa kaikissa kuntakierrostilaisuuksissa eli apollonkadulta määrätty kuntasodan liikekannallepano oli maakunnissa otettu todella vakavasti

tästä provokaatiosta huolimatta suomen hallitus ei provosoitunut vaan on paneutunut vakavasti kuntien antamaan palautteeseen ja siltä pohjalta linjannut kuntauudistuksen etenemisprosessia

aikataulu

toiseksi kannustimet

pakkoliitokset

viidenneksi demokratia

kunnat kantavat huolta lähidemokratian toteutumisesta ja siksi on käynnistetty erilliset demokratiaselvitykset joiden tulokset valmistuvat elokuussa

arvoisa puhemies

arvostamani edustaja lohi mainitsi minut nimeltä ja kysyi mitä mieltä olemme eläkeikien nostamisesta

keskushallinto on heikko ja asevoimat ovat jakautuneet

tämän lisäksi päätettiin tuoda hallituksen tiedonanto eduskuntakäsittelyyn jotta eduskunta pystyy vaikuttamaan etenemisprosessiin ja lisäksi päätettiin järjestää syksyllä toinen kuntakierros jotta kunnat voivat edelleen olla mukana keskeisinä toimijoina kuntauudistuksessa

kyllä vasemmisto kantaa vastuunsa ja on huolissaan ja haluaa että työurat suomessa pitenevät

ellei tätä tilannetta kyetä vakauttamaan ja luomaan edellytyksiä toimivalle hallinnolle väkivaltaisuudet vaativat yhä uusia uhreja

silloin maan sisäisten pakolaisten määrä ja humanitaarisen avun tarve kasvavat samalla kun avun toimittaminen ja kehitysyhteistyö estyvät

näiden esimerkkien valossa on pakko todeta että väitteet ylhäältä sanellusta ja erilaiset mielipiteet mitätöivästä prosessista eivät pidä paikkaansa

eli se laki puree ja se toimii se kannustaa jatkamaan pitempään työelämässä joten ei meillä tämä pohja täysin vinksallaan ole

mutta tällä hetkellä kolmikannassa etujärjestöt miettivät minkälaisia ratkaisuja pitäisi tehdä ja me annamme heille työrauhan ja toivomme että sieltä tulee vielä uudenlaisia yhteisymmärryksessä luotuja keinoja millä työuria voidaan jatkaa alusta keskeltä ja lopusta

ranskan panos operaatiossa on huomattava

mikäli siellä löydetään yksimielisiä ratkaisuja niin varmasti ne vakavasti tässäkin salissa otetaan mutta meidän ei pidä tässä salissa sanella lainsäädännöllä ohi järjestöjen sopia siitä miten eläkeikää nostetaan

arvoisa puhemies

henkilöstön asema on turvattava muutostilanteessa hallitusohjelman mukaisesti ja työsuhdeturvan on kosketettava myös uudistusten myötä mahdollisesti uusiin yhtiöihin tai liikelaitoksiin siirtyvää henkilöstöä

hallitusohjelman mukainen kuntauudistus on kokonaisuus jonka keskeisiä elementtejä ovat kuntarakennelaki kuntien valtionosuus ja rahoitusjärjestelmän uudistus kuntalain kokonaisuudistus sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaki ja kuntien tehtävien arviointi

puheet irtisanomissuojan poistamisesta luovat epävarmuutta kuntiin ja vaarantavat tärkeän kuntauudistuksen etenemisen

nyt eduskunta on saanut käsiteltäväkseen kuntarakennelain joka on jo valmistelun aikana herättänyt kiihkeää keskustelua ja pelkkä lain valmistelu on poikinut jo pari välikysymystäkin

vasemmisto haluaa myös muistuttaa että kuntauudistus ei saa muodostua ulkoistamisen vastentahtoisen yrittäjyyden palvelujen heikentämisen eikä työehdoilla keinottelun välineeksi

arvoisa puhemies

olin tähän päivään saakka siinä uskossa että ennen kaikkea ylivilkkaan lapsen energialla kuntauudistuksen kimpussa touhunnut keskustapuolue on tänään innoissaan kun apollonkadulta masinoitu kuntakapina saadaan vihdoin ulotettua parlamentin puhujalavalle ja valiokuntiin mutta mitä vielä

operaation mandaatti on puoli vuotta ja kustannukset kyetään kattamaan hyväksytyn budjetin sisällä jo olevista kriisinhallintaoperaatioihin varatuista määrärahoista

vaatimukset valinnanvapaudesta kokeilut palveluseteleillä ehdotukset monituottajamalleista ja monet muut kauniilta kuulostavat niin sanotut palvelujen kehittämisehdotukset ovat ryhmässämme erityisen huomion kohteena kun jatkossakin aktiivisesti vaikutamme kuntauudistuksen sisältöihin tämän prosessin vääjäämättä edetessä

talousrikollisuuden kiinnijäämisriskin nostaminen edellyttää riittäviä viranomaisresursseja suluissa finanssivalvonta maistraatit oikeuslaitos syyttäjä

rajavalvonta tuli työsuojelu verottaja ei kilpailuviraston harmaan talouden viranomaisresursointi on irrotettava hallituksen tuottavuusohjelmasta

arvoisa puhemies

vuosikausia olemme saaneet kuulla tilanteesta jossa vanhuspalvelujen laatu ja henkilöstömäärä eivät ole olleet kohdallaan eikä palveluja välttämättä ole ollut tarpeeksi saatavillakaan

arvoisa puhemies

vasemmiston eduskuntaryhmä tukee hallintovaliokunnan mietintöä ja antaa tukensa valtioneuvoston tiedonannolle

elinkeinorakenteen murros ja siihen liittyvä muuttoliike aiheuttavat alueellisen kehityksen epätasapainoa

tässä operaatiossa on kyse juuri siitä että me autamme ihmisiä heidän kotimaassaan jotta heidän ei tarvitse paeta kotoaan tai menettää henkeään

kuntien toimintamahdollisuudet heikkenevät muuttotappiokunnissa kun taas kasvukunnissa on vaikeuksia selviytyä alati kasvavista palvelutarpeista

onneksi tämä saatiin hallitusohjelmaan ja tänään on siinä mielessä hieno päivä että tämä lakiluonnos oikeasti on valmis ja se oikeasti on luovutettu

eli tämä siitä resurssien vähentämisestä

muuttoliike kasvukeskuksiin on jatkunut vuosikymmeniä joten kehityksestä ei voi syyttää mitään yksittäistä hallitusta

puheista on tullut nyt jotain tekoja

eli olkaapa sananne mittaisia ja antakaa tukenne tälle operaatiolle jossa pakolaisuutta padotaan auttamalla ihmisiä heidän kotimaassaan

hienoinen pettymys oli kuitenkin se että siellä ei ole lakipykälää joka turvaa henkilöstömitoituksen mutta siellä on kuitenkin asetuksenantovaltuus

vaikka nämä kunnat ovat sinänsä vahvoja väestön ikärakenne hyvä talous on kohtuullisessa kunnossa ja elinkeinoelämä vilkasta alueilla on muita ongelmia jotka vaativat ratkaisuja

aiotaanko asetuksella turvata riittävä henkilöstömäärä ja onko asetus tarpeeksi voimakas keino ohjata kuntien henkilöstömäärää vanhuspalveluissa

valtiovarainvaliokunnan kehysmietintö on kokoelma kriittisiä huomioita hallituksen kehyspäätöksestä

ja itse haluan kyllä tuoda keskusteluun vielä nämä eläkeindeksit ja lupaukset siitä että takuueläkettä lähdetään korottamaan

tähänastinen kokemus eun taisteluosastosta tai pikemminkin sen täydellinen käyttämättömyys panee kyllä miettimään koko joukon tarpeellisuutta

nyt tammikuussa rävähti ilmoille uutispommi kun saimme lukea että rautaruukki myydään ruotsalaiselle ssablle

mietinnössä nostetaan esiin niitä suuria ongelmia mitä kehys päätös aiheuttaa

niitä ovat muun muassa maankäyttö asuntotuotanto liikenne ympäristö yhdyskuntarakenteen pirstoutuminen ja erityisesti kehyskuntien ja kasvukeskusten välinen eriarvoistuminen

tämä eläkeindeksien leikkaus iskee kaikkiin eläkeläisiin ja se että alkuperäisistä lupauksista huolimatta takuueläkkeitä ei korotettukaan sillä kympillä vaan korotetaan ainoastaan tällä leikatulla indeksillä kyllä on pienituloisille eläkeläisille myrkkyä

tuottavan valtionomaisuuden myynnin riskejä tieverkon vääjäämätöntä rapautumista lapsilisien ja indeksien leikkauksen vaikutuksia palveluihin kohdistuvia supistuksia ja lääkekorvausuudistuksen epäoikeudenmukaisuutta

ei ruokakuljetuksia suojaamaan ja puhtaan veden jakeluun tarvita tykkejä ja muuta raskasta taisteluaseistusta

silloin vasemmisto vaati muutoksia kehyspäätöksiin mutta leikkauksia puolustaneet hallituspuolueet kehottivat meitä valitsemaan

tiedossa on että irtisanomissuoja on suomessa heikko suomessa on helpompaa lomauttaa kuin ruotsissa kaikki valta tässä fuusiossa menee lahden toiselle puolelle

arvoisa puhemies

odotan kyllä mielenkiinnolla keskustelua siitä mitä tämä sali on mieltä eläkkeistä takuueläkkeiden korotuksista ja indeksistä sitten kun lakialoitteemme tähän saliin tulee

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä antaa tukensa tälle operaatiolle

milloin saamme konkreettista faktaa rautaruukki kaupan vaikutuksista työntekijöihin ja ovatko nämä tiedot käytettävissä silloin kun rautaruukin yhtiökokouksessa tämä kauppa lopullisesti siunataan

kun päähallituspuolueet puhuvat vakavin kasvoin kuinka meidän on kannettava vastuuta niin voimme yhtä vakavasti kysyä mitä vastuuta

kuntien välisen kilpailun lopputuloksena työttömät keskittyvät kasvukeskuksiin ja parhaat verotulot valuvat kehyskuntiin yhdyskuntarakenne hajautuu ja kuntalaisten eriarvoisuus verotuksessa ja palvelujen saatavuudessa repeää

kannammeko vastuuta kaikista kansalaisista ja erityisesti kaikista heikoimmista vai turvaammeko yläluokan ylimitoitettua elintasoa

millaista vastuunkantoa on esimerkiksi puolittaa luokkakokojen pienentämiseen ja kouluviihtyisyyden parantamiseen osoitetut erillismäärärahat jotka on peruskoulussa koettu elintärkeinä

ainakaan vasemmistolaisesti ajatteleva ei voi puolustaa kaupunkikeskusten sisäistä eriarvoistumiskehitystä millään järjellisillä argumenteilla

kaupunkiseutujen jakautuminen hyväosaisten ja huono osaisten kuntiin on pysäytettävä ja jos kunnat eivät itse kykene muutokseen on valtioneuvostolla oltava toimivaltaa sellaisen toiminnallisen kokonaisuuden muodostamiseksi jonka puitteissa kunnalliset peruspalvelut voidaan laadukkaasti ja tasapuolisesti järjestää kaikille kansalaisille

työttömän lapsiperheen ruokapöydässä ei ilakoida aivan yhtä riehakkaasti

tätä arkitodellisuutta tämän mietinnön kriittinen sävy ei muuta yhtään miksikään

hallituspuolueet ovat hyväksyneet leikkaukset sellaisinaan ja valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä mikään päätös ei ole muuttunut maaliskuusta miksikään

onnistuneen uudistuksen toteutus ei ole helppoa

jos hallituspuolueiden aikaansaannokset valiokunnassa jäivät korulauseiden tasolle niin paljon parempaa ei kyllä nähty vanhoilta oppositiopuolueiltakaan

viime viikolla julkisuudessa oli myös finnair joka ilmoitti työntekijöitten kannustinpalkkioiden lopettamisesta pomoportaalla nämä kannustimet kuitenkin säilyivät sillä eihän nykyjohtaja jaksa ponnistella ilman huippupalkkaan lisättäviä mojovia bonuksia

vanhat oppositiopuolueet eivät kyenneet esittämään mitään uutta vaihtoehtoa hallituksen leikkaus ja näivetyslinjalle

syntyy epäilys että vanhat oppositiopuolueet eivät esitä uusia näkemyksiä koska uusia näkemyksiä ei ole olemassa

täällä erityisesti keskustalaiset ovat puhuneet demokratiasta ja pelänneet rahan valtaa ja puolustaneet nykyistä systeemiä jotenkin kansanvaltaisena ja ihmiselle läheisenä

samaan aikaan kuitenkin te vaikenette siitä että nykyjärjestelmästä hyötyvät erityisesti ja oikeastaan ainoastaan suuret puolueet

pelko vaikutusmahdollisuuksien murenemisesta on vakava kuntauudistusta uhkaava tekijä ja tähän ongelmaan on saatava kestäviä ratkaisuja kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä

nämä maailman köyhimmiltä niistetyt rahat perussuomalaiset suuntaavat puolustusvoimille jotta kenraalit saavat ostaa uusia asejärjestelmiä varastoihin pölyttymään

arvoisa omistajaohjauksesta vastaava ministeri heidi hautala oletteko huolissanne valtionyhtiöiden toiminnasta ja toteutuuko yhteiskuntavastuu teidän mielestänne

arvoisa puhemies

lakiesitys nostaa esiin oleelliset muutostarpeet kuntarakenteessa ja osoittaa niille puitteet ja mahdollisuudet uusiin rakenteisiin sekä niille suunnan

erityisesti keskustapuolue on hyötynyt vuosikaudet siitä että se saa yliedustuksen pienistä vaalipiireistä ja pienempien ja keskisuurten puolueiden kaikki äänet menevät roskakoriin toiminta näivettyy eikä tämä kannusta menemään eteenpäin

tuttuun tapaan valtionomaisuuden myyntiä kiihdytetään pelottaviin mittasuhteisiin ja tarraudutaan viime vuosisadan kuntarakenteisiin kuin hukkuva oljenkorteen

vasemmisto toivoo kuntarakennelaille asiallista eduskuntakäsittelyä ja edellyttää että myös sote uudistuksen linjaukset päätetään ennen kuntarakennelain lopullista hyväksymistä

kyllä tässä teidän kansanvallan ja demokratian ja rahan vallan taustalla on paljon muitakin periaatteita joita ette viitsi vaan ääneen täällä sanoa eli kyllä tässä on nyt tarpeen muistuttaa myös siitä että kyllä tämä edustavuus on oikeasti arvo josta tulee pitää kiinni eikä vain olla huolissaan omista kansanedustajapaikoista